tässä on kysymys liikkeen luovutuksesta jossa työntekijät siirtyvät yrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja vanhalla palkkasopimuksella

yritys muodostaa myös tulevaisuudessa hallituksen jossa minä olen ymmärtänyt on myös työntekijöiden edustus joten ei tässä nyt kovin paljon poljeta ketään

arvoisa herra puhemies

tämän euroopan unionin sotilasoperaation tehtävänä on tukea afrikan unionin misca operaatiota ja sen tärkeimpiä tavoitteita on saada osapuolet luovuttamaan aseensa jotta asukkaiden kotiinpaluu on mahdollista

onko voimankäyttö mahdollista näillä euroopan unionin sotilasoperaation sotilailla ja olisiko tässä ollut syytä käyttää tätä taisteluoperaatiota alkuvaiheessa

arvoisa puhemies

energiatodistuslain korjaaminen sellaiseen muotoon jossa todellinen kulutus on kaupanteon ja energiatehokkuuden peruste on suurelta osin oikein mutta siinä piilee pahimmillaan sellainen vaara että omakotitaloissa energiankulutusta on tarkoituksellisesti pyritty pienentämään esimerkiksi ilmanvaihtoa jyrkästi vähentämällä

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää hallitusta siitä että erityisesti pohjoisten yritysten myyntimiehet voivat saada myös jatkossa ensi vuonna oikean verottoman korvauksen oman auton käytöstä

pidän hyvänä yleensäkin sitä että kaikkea ei kirjoiteta kiveen vaan voidaan tilanteen niin vaatiessa tarkistaa asioita lopullisesti niistä päätettäessä

ruotsissa sovelletaan osittain tämäntyyppistä todellista energiankulutusta ja sitä on kyllä valiokunnassa syytä siinäkin mielessä tutkia

mutta minäkin kannatan sitä vaihtoehtoa mikä täällä monesti on tullut esille että vanhoissa omakotitaloissa ja omakotitaloissa yleensä tämä koko energiatodistus olisi vapaaehtoisuuteen perustuva

arvoisa herra puhemies

sen jälkeen kun suomessa säädettiin laki jolla jätteen omistaminen siirrettiin kunnille suomalainen jätteiden lajittelu pysähtyi siihen vaiheeseen kun jätteitä kerätään ajoneuvoilla tuolta törpöistä

arvoisa puhemies

ruotsissa vastaavasti on arvioitu että heidän tehtäväkohtainen puolustusjärjestelmänsä kestää noin viikon ja sitä puolustetaan lähialueilla muun muassa suomessa ja itämerellä

itse olen toiminut yrityksessä jossa tehdään järjestelmiä jätteiden lajittelussa ja autojen automaattitunnistuksella ja niin poispäin ja voi sanoa että se kehityksen kärki on siirtynyt täältä suomesta tuonne australiaan jossa jo nykyisin ajoneuvot itse tunnistavat eri törpöt siellä maantien varressa ja ilman henkilötyövoimaa nostavat ne sitten omaan jätesäiliöön ja sitten jatkavat matkaa ja niin poispäin

me samoin kuin ruotsi teemme naton kanssa paljon yhteistyötä

suomen puolustuksen suorituskyvyn ylläpitämiseksi olisi tärkeää että pääsisimme osallistumaan myös aluepuolustuksen harjoituksiin naton rauhankumppanina

meillä on pulaa työpaikoista ainakin silloin jos me haluamme hoitaa nämä hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa ja velkaantumisen ja näitten kuntienkin ongelmat

suomalaisen työn kustannukset ovat nousseet kolminkertaiseksi saksalaisiin verrattuna ja kaksinkertaiseksi ruotsalaisiin verrattuna sen finanssikriisin jälkeen

tuontiyritykset maksavat arvonlisäveroa silloin kun se tuote tulee suomeen ja viennissä ei makseta arvonlisäveroa

arvoisa herra puhemies

kaupan esteet ovat myrkkyä suomelle ja siksi suomi tarvitsee avointa maailmantaloutta ja vapaakauppaa

suomelle on siis hyväksi altistua kilpailulle

euroopan yhteisö wto ja nyt neuvoteltava usaeu vapaakauppa ja investointisuojasopimus turvaavat ja tuovat suomelle lisää kauppaa ja työtä

reaalitaloudesta löytyy oman kokemuksen perusteella aina sopimuksen kiertäviä keinoja joita suurempi osapuoli niin euroopassa kuin usassakin käyttää tarvittaessa hyväkseen

arvoisa puhemies

mutta täytyy muistaa että ainoastaan kannattavat yritykset lisäävät työllisyyttä

arvoisa puhemies

kysynkin tähän liittyen pääministeriltä ja työministeriltä

kysyn ministeri stubbilta ollaanko usassa jatkossa siirtymässä eurooppalaisiin standardeihin vai euroopassa usalaisiin standardeihin vai pidetäänkö jatkossa yllä kahdenlaisia standardeja mikä mielestäni heikentää molempien kilpailuasemaa

oman kokemukseni mukaan kulurakenteet olisivat seuraavassa järjestyksessä

palkat eläkkeet vuosilomat työajan lyhennysvapaat sitten energia rahti liikenne ja niiden verolisäykset

arvoisa herra puhemies

olen yksi lakialoitteen allekirjoittajista

lakialoite autoverosta laittomasti perityn arvonlisäveron automaattisesta palauttamisesta on hyvä merkittävä monella tapaa ja hyvin perusteltu

hänen tulee luottaa siihen että verottaja palauttaa aina ja joka tapauksessa kaikki aiheettomasti tai laittomasti perimänsä verot

ainoastaan siinä tapauksessa että kansalainen luottaa verottajaan voidaan olettaa hänen olevan valtion näkökulmasta myönteinen veronmaksaja

julkisuudessa on esitetty että poliisipiireissä on jatkuvaa tarvetta siirtää liikenteen valvonnan resursseja sinne missä on muuta jatkuvaa tai akuuttia tarvetta lisäresursseissa

kasvutavoite yrityksissä ja työpaikoissa on ylivoimaisesti tärkein tavoitteemme mikäli haluamme jatkossa hoitaa hyvinvointiyhteiskuntamme palveluvelvoitteet ja velkamme

onko tähän kiinnitetty poliisihallituksessa riittävää huomiota ja onko mahdollisen toiminnan optimointi johtanut lähivalvonnan lisääntymiseen poliisipiirien raja alueiden ja varsinkin liikenteen valvonnan kustannuksella

tämä hallitus nimenomaan näihin kiinnitti erityisen suurta huomiota kannustamalla työmarkkinaosapuolia historialliseen työmarkkinaratkaisuun sekä ratkaisuun jossa työeläkemaksujen jyrkkä kasvuodotus torjuttiin

näiden ratkaisujen tuloksena yritysten kustannukset tulevat kasvamaan tilanteen huomioon ottaen kohtuullisesti ja vakaasti sekä maltillisesti

nykyisin näitä kannusteita ovat yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen matalapalkkatuki palkkatuki tuet oppisopimuskoulutukseen ja niin edelleen

hallituksen esitys yhteisöveron alentamisesta tähtää parempaan ja parantaa kaikkien siis kaikkien yhteisöveron piirissä olevien suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia johtaa parempaan kilpailukykyyn ja työllistä ni se ei pystynyt

avointen yritysten kommandiittiyhtiöiden ja toiminimiyritysten verotuksen kohtuullistaminen suomen yrittäjien esittämällä tavalla on myös mielestäni perusteltua ja kannatettavaa eikä edes maksa paljon

täällä on puhuttu paljon siitä että tässä eläkeuudistuksessa oikeastaan rokotetaan nimenomaan pienituloisimpia elikkä kaikkein köyhimmässä asemassa olevia

arvoisa puhemies

hallituksen esitys katsastuslain uusimisesta on mielestäni hyvä ja sopii niin kuluttajalle ammattiautoilijalle kuin yrityksellekin

minä olisin kysynyt kyllä sosialidemokraateilta lähinnä sitä että jos eläkeläiset saavat enemmän kuin muut samassa asemassa olevat köyhät niin mitä heidän eteen voisi tehdä että he saisivat saman verran

edustaja tossavaiselta kysyisin kun kerroit olleesi yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja oletko samaa mieltä kuin edustaja oinonen että suomalainen yritys ei ota huomioon työntekijöidensä ja samalla omaa etua ja polkee vaan ja polkee työntekijöitään rahan kiilto silmässä

alan edelleen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä

me tarvitsemme suomalaista työtä ennen kaikkea lisää ja myös tuonne pohjois suomeen

suomalainen työ tehdään kylmissä olosuhteissa ja kaukana asiakkaista ja siksi suomalainen työ tarvitsee edullista ja toimitusvarmaa energiaa sekä puhdasta energiaa ei fossiilista

epäily siitä että huoltamoyritykset tekisivät tässä jotakin hämärää kuten on epäilty ei mielestäni ole perusteltua

suomalainen työ tarvitsee myös ulkomaalaista pääomaa sillä ulkomaalaisen pääoman osuus suomalaisessa työssä on pienempi kuin keskimäärin euroopassa

arvoisa puhemies

autojen laatu on viime vuosikymmenien aikana parantunut huimasti

pidän edustaja juvosen aloitetta erittäin hyvänä mutta tuen samalla myös edustaja palolan tuomaa asiaa hyvänä

mikäli venäläinen toimittaja ei saa teknologisesti läpi ydinvoimalaitosta stukista niin onko suomalaisella osaamisella mahdollista paikata tätä asiaa

elikkä jos ajatellaan että esimerkiksi kainuussa ainoastaan kaupungilla on ollut mahdollista järjestää vammaisneuvosto ja sitä kautta myös asian käsittely on siellä ollut mutta muualla kunnissa ei ole pystytty sitä järjestämään niin sen vuoksi edustaja myllykosken esitys että se tulisi olemaan tässä koko sote alueen vammaisneuvostona olisi voisi sanoa keskustelun arvoinen asia

hallituksen esityksen päätavoitteena on panna täytäntöön euroopan yhteisön kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

aiempien myrskyjen jälkeen voimaan tulleet säännökset ovat jo noin kymmenkunta vuotta sitten käynnistäneet alueellisissa sähköyhtiöissä laajamittaisia korvausinvestointiohjelmia ikääntyvien sähköverkkojen uudistamiseksi

taajamien asiakkaistahan suurin osa on jo maakaapeloidun sähköntuotannon piirissä

korvausohjelmien lisäksi yhtiöt ovat siirtäneet suuren osan runkoverkkoa teiden varsille rakentaneet uusia sähköasemia ja alueverkkolinjoja sekä lisänneet vuosittain verkostoautomaatiota toimintavalmiuden parantamiseksi

tämä on aiheuttanut porrasmaisia siirtohintojen nostoja vaikka yleistavoitteena on kuitenkin ollut mahdollisuuksien mukaan sähkönsiirron kohtuullinen hinnoittelu ja siirtohintojen vakaus

lain kirjaus sähkönjakelun keskeytyksistä on ehdoton

mikäli laki tulee esitetyssä muodossa voimaan tulee lisääntyneiden velvoitteiden vuoksi alueellisille sähköyhtiöille paine nostaa edelleen siirtohintoja

edelleen lakiehdotus johtaa herkästi yli investointeihin harvaan asutuilla alueilla ja silloin vaikutus siirtohintoihin nousee jo kohtuuttomaksi sillä nämä kustannukset siirtyvät välittömästi kuluttajien ja yritysten maksettavaksi seuraavissa sähkönsiirtohinnoitteluissa

lisäksi tästä aiheutuisi siirtohintojen nykyistä voimakkaampi eriytyminen esimerkiksi pääkaupungin ja haja asutusalueiden sähköyhtiöiden välillä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ja kyllä minä olen sitä mieltä että se joka vastustaa tätä hanketta tulee samalla vastustaneeksi kyllä myös pohjoissuomalaista teollisuus ja vientityötä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

elikkä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla tehtyjen jätevesi investointien tulokset olivat kohtalaisia joko onnellisia tai onnettomia

pidän hyvänä että toimitusvarmuuden lisäämiseksi ollaan muuttamassa myös maantielakia jotta sähkö ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden ja rakennelmien sekä laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu

osassa talouksista siirryttiin joko vesiosuuskunnan tai vähän harvemmissa tapauksissa kuntien jätevesiverkostoon

tämä saattoi olla kallis tai kohtuullinen hinta oman pihapiirissä olevan kaivon saastumisen välttämiseksi

tässä täytyy ottaa huomioon se että yhteiskunta otti usein osaa jopa puoleen näistä kustannuksista ja sen takia olen sitä mieltä että näissä tapauksissa oli lähes kaikissa onnellinen tulos

sitä vastoin jos tuolla maaseudulla investoitiin toiminnaltaan tai teknologialtaan monenlaisiin omiin puhdistusjärjestelmiin joitten hinnat vaihtelivat vielä suuresti muutamasta tonnista aina kymmeniintuhansiin niin tulokset niistä olivat yleensä huonoja jos ajatellaan sitä että vielä saattoi saastua sen jälkeen oma alue ja jos siinä oli kaivo niin myös kaivo

arvoisa puhemies

siitä pakkoliitoksesta sen verran että itse kun olin tuossa vesiosuuskunnan puheenjohtajanakin silloin toiminnassa se riippuu aina siitä osuuskunnasta tai sitten kunnasta ja sekin on kirjavaa ollut täällä suomessa

kiitos

yritysten hallinnollinen taakka esimerkiksi rakennusalalla kuljetusalalla kaupan aloilla ravintola pienpanimo ja matkailualoilla ja vaikkapa parturi ja kampaamoaloilla on saavuttanut lakipisteen joka jopa estää suomalaisen työn kasvua

pitkät lupakäytänteet viranomaisten keskinäiset valittamiset toistensa päätöksistä hidastavat ja jopa estävät investointeja ja tulevaa talouskasvua

lupahakemusten byrokraattisuus hitaus ja kertaluonteisuus nostavat suomalaisen työn kustannuksia ja aiheuttavat kilpailukyvyttömyyttä lähes kaikilla teollisuudenaloilla mutta erityisesti kotimaisessa energiateollisuudessa

arvoisa puhemies

onko arvioitu milloin lainsäädännölliset esteet liiallisten normien purkamisen ja sääntelyn keventämisen aloittamiseksi on purettu

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

me pystymme hyvällä omallatunnolla käyttämään hyväksi jo luontoarvonsa menettäneet suot ja tekemään niistä energiaa

se on ainoita energianlähteitä jotka tulevat toimeen omillaan ja maksavat veroa jopa niin että se mahdollistaa puun hakkeen käytön koska sille maksetaan tukea

selonteon valmistumisen jälkeen investointiohjelman yhteysvälihankkeita on tarkasteltu uudelleen ei tosin tässä salissa ja havaittiin että täytyy katsoa koko väliä oulusta vartiukseen saakka

sitten omasta mielestäni luen näitä tilastokeskuksen tilastoja niin että koko tämän vuosituhannen ajan kivihiilen käyttö on trendinomaisesti ollut laskussa eikä siinä viime vuosinakaan ole juuri muutoksia tapahtunut